siksi onkin tärkeää että apteekkimaksun määräytymisperiaatteita muutetaan siten että se suosii myös näitä pienempiä syrjäseudulla olevia niin sanottuja sivuapteekkeja

nyt meillä on käsittelyssä hallituksen esitys jossa apteekkimaksun määräytymisperiaatteita muutetaan juuri siten että pienten apteekkien sivutoimipisteiden ylläpito on kannattavaa niillä alueilla joilla liikevaihto jää kovin pieneksi

maltilliset veronkorotukset mahdollistavat sen että matkustajatuonnin ja kotimaisten hintojen välistä suhdetta voidaan seurata

tämä on erittäin hyvä uudistus nimenomaan kun puhutaan maan kattavasta turvallisesta ja kustannustehokkaasta lääkkeiden jakelujärjestelmästä

tulli seuraa jatkossa tätä tarkemmin

arvoisa puhemies

sen pitää säilyä ja sen pitää olla yhdenvertainen kaikkia kansalaisia ajatellen

meille on tulossa myös suurempi apteekkiuudistus tässä ensi vuoden aikana ja siinä yhteydessä voidaan hyvinkin arvioida tämän lakiesityksen vaikutuksia

arvoisa herra puhemies

eurokriisin hiljalleen väistyessä komission on tulevalla viisivuotiskaudella tehtävä politiikkaa joka yhtäältä edistää talouskasvua ja työllisyyttä ja toisaalta ehkäisee vastaavien kriisien syntymistä tulevaisuudessa

tähän arvioon perustuu se että uusia kustannuksia syntyisi noin puoli miljoonaa

suomella on eussa mahdollisuus ja myös vastuu olla vaikuttamassa unionin yhteiseen tulevaisuuteen ja on hyvä että suomen lähivuosien politiikkatavoitteista voidaan käydä avointa keskustelua

suomi on ollut valtiovarainministerinsä johdolla aktiivisesti mukana laatimassa ratkaisuja joiden ansiosta pankkien säätelyä parannetaan ja sijoittajavastuu toteutuu tulevaisuudessa paremmin

lääkäriliiton eettisten ohjeiden mukaan lääkärin velvollisuus on suojata ihmiselämää ja lievittää kärsimyksiä sekä kohdella potilaita tasa arvoisesti yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta

valtioneuvoston selvityksessäkin marssijärjestys on selvä

pankkien mahdolliset pääomitustarpeet pitää hoitaa ensisijaisesti yksityisin varoin toissijaisesti kansallisin julkisin varoin ja vasta viimesijaisena keinona evmn rahoitustuella

vallitseva tilanne on vastoin suomen hyväksymiä ihmisoikeussopimuksia

näin inhimilliseltä kuin taloudelliseltakin kannalta katsoen on pelkästään järkevää että paperittomien sairauksiin puututaan ennen kuin kiireellisen hoidon määritelmä täyttyy

erityisen merkittävää on paperittomien lasten saaminen palveluiden piiriin

eurooppalaisen nuorisotakuun sisällyttäminen komission ohjelmaan siten että kansalaisyhteiskunta sitoutetaan sen toimeenpanoon antaisi jäsenmaille tärkeitä kannustimia ja välineitä pitää kiinni niistä nuorista jotka nyt uhkaavat jäädä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle

tämän työn merkitys koko suomalaisen sote järjestelmän kehittämiselle on ratkaiseva koska se käytännössä ohjaa suomalaisten ammattilaisten hoitopäätöksiä ja niiden kautta myös sosiaali ja terveydenhuollon tuloksia ja kustannuksia

on hyvin vaikea kuvitella että lakiesitys olennaisesti madaltaisi kynnystä laittomaksi siirtolaiseksi ryhtymiseen varsinkin kun useissa muissa euroopan maissa heidän asemansa on paremmin järjestetty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

ruotsissa tuli puolitoista vuotta sitten voimaan nyt käsiteltävää esitystä vastaava lainsäädäntö

sieltä saadut alustavat kokemukset ovat osoittaneet että laki toimii eikä vetovoimaisuutta ole havaittu

tälle olisi nyt tarvetta kuten yleisemmällekin pohdinnalle siitä millä tavoin voidaan tulevaisuudessa tehdä kestävää talouspolitiikkaa kriisiolosuhteissa

arvoisa puhemies

tähän asti olemme evänneet keskeiset ihmisoikeudet tuhansilta maassa asuvilta ihmisiltä

täällä on tänään puhuttu paljon siitä että nämä äidit jotka hoitavat lapsia kotihoidon tuella ovat huonosti koulutettuja tai ehkä ei ollenkaan koulutettuja

siellä kuitenkin hoitaa paljon koulutettujakin naisia lapsiaan muun muassa sairaanhoitajia

me tiedämme myös että seuraavan vuosikymmenen aikana tulee lähes puolet hoito ja hoiva alan työtekijöistä eläköitymään eli työvoimapula tulee olemaan todella suuri

arvoisa herra puhemies

siksi pitääkin meidän todella kehittää niitä perheen ja työn yhteensovittamisen toimenpiteitä jotta perheen niin halutessa nämä äidit saadaan töihin

edustaja pekonen vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa hyvin ansiokkaasti kertoi omista kokemuksistaan miten hänen oli mahdollista asteittain palata työelämään ja tämä pitää tehdä mahdolliseksi

ehdotettujen kuuden tukikohdan sijaintipaikat perustuvat tarkkaan selvitykseen jossa laadittiin sairaanhoitopiiriä kuntatasoa tarkempi arvio lääkärihelikopterien tehtävämäärästä

jos nyt myönnettävää lisärahaa ei olisi myönnetty tukikohtien määrä olisi jouduttu vähentämään kolmeen eikä sijoittelua enää olisi voitu tehdä rationaalisin perustein sillä samanarvoisia sijoituspaikkoja on useita

tämä nopeasti harveneva joukko on todellakin kuntoutuksensa ansainnut eikä myöskään heidän kohdallaan pidä tehdä valintaa siitä kuka saa kuntoutusta tai missä muodossa se annetaan

lämpimästi kannatan näitä kaikkia lisämäärärahaesityksiä

arvoisa herra puhemies

terveydenhuollon huonosti toimiva tietotekniikka on potilasturvallisuusriski ja sen lisäksi se aiheuttaa henkilöstölle turhaa työtä joka on pois varsinaisesta potilastyöstä kuten täällä on jo useasti tänään todistettu

omasta kokemuksestani voin sen verran sanoa että valitettavan usein menee tietokoneen kanssa huomattavasti enemmän aikaa kuin potilaan kanssa

haluaisin kuulla onko se koko hallituksen hanke ja mitä aiotte sille jatkossa tehdä

ja vaikka järjestelmä sinänsä toimisi moitteetta menee pelkkään sisäänkirjoittautumiseen huomattavasti aikaa monine käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen jotka tänä päivänä asettavat varsinkin kun ne vaihtuvat määräväliajoin hyvinkin nopeasti varsinkin tällaisen hieman iäkkäämmän käyttäjän muistin todella kovalle koetukselle

tässä edustaja vehviläisen jatkoksi on hyvä todeta juuri samoin ajatuksin että on varsin upeaa että hallitus tämän esityksen saa nyt tänne eduskuntaan tuotua käsiteltäväksi

tämä on ehkä oman arvioni mukaan konkreettisin esitys työnteon kannustavuuden lisäämiseksi mitä hallitus on tällä kaudella saanut aikaiseksi

vaikka äkkiseltään ei kuulosta siltä että muutaman sadan euron mahdollisuus tienata ilman että menettää työttömyyskorvausta johonkin vaikuttaisi käytännössä tämä oikein tiedotettuna ja mahdollisimman laajasti käyttöön otettuna voi parantaa lukuisten niiden ihmisten asemaa jotka nyt ovat tuoreeltaan jääneet työttömäksi näinä yt neuvottelujen suomen todellisuudessa tai ovat mahdollisesti jo pitkään eläneet työttömyyskorvauksen varassa

nyt parhaillaan käyttöönotettavassa e reseptissä on jo ilmennyt lukuisia todella vakavia ongelmia muun muassa ylimääräinen enterin painallus kesken annostusohjeen kirjoituksen on voinut tehdä sen että potilaan lääkemäärä on moninkertaistunut ilman että kirjoittava lääkäri sitä näkee mutta se tulostuu apteekissa potilaalle

tämä virhe on nyt tiettävästi aivan viime aikoina saatu korjattua mutta jo tänään turun sanomat uutisoi taas uudesta ongelmasta jossa alaikäinen potilas ei itse pääse katsomaan reseptitietojaan mutta eivät myöskään hänen vanhempansa tai huoltajansa pääse niitä katsomaan ja tämä taas johtuu tietosuojalaista

minusta tässä on myös erittäin syvällinen oikea perusote siihen että me luotamme siihen että ihmiset tässä maassa haluavat tehdä työtä ja tekisivät sitä jos byrokratia ei olisi estämässä tai jos joku vain työtä tarjoaisi

arvoisa herra puhemies

olen itse myös tutustunut siihen ja täytyy sanoa että kyllä oikein kateeksi käy kun me emme ole siihen samaan päätyneet sillä on todella ihmeellistä että näistä kaikista monista taloudellisista ja ajallisista panostuksista huolimatta olemme edelleen tässä tilanteessa keskustelemassa asiasta täällä

huolestuttavin tilanne on psykiatriassa reumataudeissa eli reumatologiassa ja kuntoutuksessa ja fysiatriassa

näiden sairauksien hoidossa psykiatrit reumatologit ja fysiatrit ovat avainasemassa

arvoisa herra puhemies

on sekä palvelujärjestelmän että yksittäisen lääkärin etu että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin eri alojen ja alueiden työvoimatarpeeseen

arvoisa herra puhemies

lisäksi esityksessä esitetään erikoislääkärikoulutuksen siirtoa okmn alaisuudesta stmn alaisuuteen mikä mielestäni on hyvin luonteva siirto

koulutukseen ja erikoislääkärikoulutettavalle itselleen siirrolla ei ole käytännön merkitystä

tähän asti raha automaattiyhdistyksen hallitus on tehnyt esityksen avustusten jaosta valtioneuvostolle mutta tämän lakimuutoksen jälkeen jakopäätöksen tekee sosiaali ja terveysministeriö mikä on ihan kannatettavaa

se kohdennetaan muun muassa biotalous ja cleantech alan hankkeisiin ja nimenomaan sellaisille kotimaisille pk yrityksille joilla on pyrkimyksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään että raha automaattiyhdistyksen rahapelitoiminnan tuotto on arpajaislain mukaan käytettävä terveydenhuollon ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi myöntämällä avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille ja vakituisen käytännön mukaisesti avustusten saajia ovat sosiaali ja terveysalan järjestöt

arvoisa puhemies

suomalaiseen rahapelimonopoliin kohdistuu tällä hetkellä uhkia mutta myös nopeasti kehittyvän digi ja mobiilipelaamisen myötä suuria mahdollisuuksia joten tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa

vaikka viime vuodet ovatkin kuluneet taantuman keskellä suomessa ja suomalaisilla yrityksillä on hurjasti potentiaalia josta tulevaisuuden menestys voi syntyä

tärkeää on ettemme omalla lainsäädännöllämme vaikeuta järjestelmän toimivuutta

erityisen ilahduttavia ovat vuokra asuntojen tarjonnan parantamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin suunnattavat määrärahat jotka pitemmällä aikavälillä tulevat varmasti maksamaan itsensä takaisin

suomen väestön korkea koulutustaso ja koulutuksen korkea laatu ovat olleet jo pitkään kaikkein tärkeimpiä menestystekijöitämme

meidän täytyy pyrkiä kasvattamaan koulutetun väestön osuutta huomattavasti nykyistä tarmokkaammin mikä edellyttää investoimista paitsi nuorten kouluttamiseen myös aikuiskoulutukseen

pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevan nuoren riski jäädä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle on lähes kolminkertainen jos sitä verrataan ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin

arvoisa herra puhemies

tällä pystytään paitsi purkamaan hakijasumaa myös helpottamaan työmarkkinoilla tällä hetkellä vallitsevaa ongelmaa jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

selonteko pureutuu tärkeään seikkaan

sen mukaan tulee taata muun muassa televisio ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä turvata kotimaista sisältötuotantoa ja sen toimintaedellytyksiä

osaaminen talouskasvu ja työn lisääminen ovat ne kolme asiaa joita suomi nyt kipeimmin kaipaa noustakseen jaloilleen

selonteossa yhdeksi lähtökohdaksi asetetaan katsojien asema ja heihin kohdistuvat vaikutukset sekä katsojien tasavertaisuus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta

viestintä koskee kaikkia

siksi sen piiriin pääsy tulee turvata kaikille

niiden on tarjottava muun muassa suomen ja ruotsinkielistä ohjelmaa uutisia ja ajankohtaisohjelmia sekä kotimaista draamaa ja dokumentteja

ylen velvollisuutta palvella kaikkia katsojaryhmiä tulee vaalia ja sen toimintaa kansallisen mediakasvatustietoisuuden ja mediataitojen edistäjänä lisätä

pidän hyvin tärkeänä tätä katsojien tarpeeksi pitkää siirtymäaikaa sillä kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta toteuttaa kaikkia vaadittavia toimenpiteitä heti

kotimaisella sisällöllä on merkittävä asema musiikin ja audiovisuaalisen kulttuurin alalla